sisäministeriössä on jo käynnistetty esiselvitys tarvitaanko sisäministeriön näkökulmasta todellakin joitakin erityisiä keinoja joilla esimerkiksi tällaisten kovien rikollistahojen elinkeinotoimintaa hallinnollisesti häirittäisiin ja tämän esiselvityksen tarkoituksena on tähdätä nimenomaan tähän mahdollisen erityislain tarpeeseen

hybridisodankäynti ja hybridiuhat ovat muuttaneet konfliktien luonnetta

edustaja tarttuu vakavaan asiaan

tämän erityislain selvittäminen sen tarpeen selvittäminen tehdään tietysti yhdessä oikeusministeriön kanssa ja olemme jo sopineet että tätä yhdessä ryhdymme selvittämään

viime syksyn pariisin terrori iskujen jälkeen testattiin ensimmäisen kerran lissabonin sopimuksen avunantopykälän merkitystä ja ranskan avunpyyntöön vastattiin monen maan taholta myönteisesti

terrorismi pakolaiskriisi ja jäsenmaihin kohdistuvat hybridisodankäynnin uhat osoittavat että euroopan unioni tarvitsee kattavampaa turvallisuus ja puolustusyhteistyötä

sen tarkoituksena on nimenomaan se että poliisin hallintoa kevennetään ja siitä säästyviä rahoja ei leikata poliisista pois vaan ne käytetään nimenomaan poliisitoimintaan jotta voidaan turvata se operatiivinen toiminta niin hälytystoiminta valvontatehtävät kuin rikostutkinta jotka kaikki ovat tärkeitä nimenomaan myös naisiin kohdistuvan ja lähisuhdeväkivallan selvittämiseksi

tuonne syyrian taistelualueelle matkustetaan etupäässä turkin kautta ja yksi harkittava asia on se että tarvitsisimme yhdysmiehen myös sinne

euroopan unionin yhteistä turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa tuleekin kehittää vastaamaan paremmin tämän päivän ja tulevaisuuden uhkia ja siksi rohkaisemme hallitusta aloitteellisuuteen painopisteen siirtämiseksi hybridiuhkien torjumiseen euroopan unionin yhteisessä turvallisuus ja puolustuspolitiikassa

meillä on monin paikoin hyvää ja ihmisarvoista vanhustenhoitoa mutta valitettavan paljon myös esimerkkejä siitä sellaisesta hoidosta joka ei täytä hyvän hoidon mittareita

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä tukee suomen osallistumista ison britannian johtaman taisteluosaston valmiusvuoroon mutta samalla kannustamme hallitusta pohtimaan miten euroopan unionin taisteluosastojärjestelmän käytettävyyttä kriisinhallintatehtävissä voitaisiin tulevaisuudessa parantaa

sen jälkeen kun viime kaudella tehtyjen lakimuutosten johdosta näiden perheenyhdistämisten määrä muun muassa somaliasta on hyvin runsaasti vähentynyt ja tuo lakimuutoshan tuli voimaan vasta tällä vaalikaudella olemme halunneet myös hallituksen piirissä seurata tilannetta minkälaiseksi se kehittyy

tämä valviran selvitys on kyllä huolestuttava hätähuuto vanhusten ihmisarvoisen kohtelun puolesta

arvoisa herra puhemies

niissä tilanteissa joissa saamani tiedon mukaan näitä kielteisiä päätöksiä on tehty vaikka lähtömaassa kotimaassa tuo homoseksuaalisuus olisi kriminalisoitu nämä kielteiset päätökset ovat perustuneet siihen että hakijan kertomus ei ole ollut virkailijoiden mielestä uskottava tai sitten tuo kriminalisoiva pykälä on voinut olla niin sanottu kuollut kirjain

arvoisa herra puhemies

viime kaudellahan saatiin aikaan vanhuspalvelulaki ja myös päätös siitä että jos löytyy yksikin sellainen hoitolaitos jossa tuon suositustason alle jää henkilöstömitoitus niin sen jälkeen säädetään lailla riittävästä henkilöstömitoituksesta ja nyt olen kyllä huolestunut siitä että hallitus on päinvastoin jo oma aloitteisesti heikentämässä tätä henkilöstömitoitusta

tietenkään yksittäistapauksiin ministerillä ei ole toimivaltaa niiden ratkaisemiseen mutta sisäasiainministeriössä on asetettu työryhmä joka selvittää perheenyhdistämiskäytäntöjä ja niihin liittyviä toimeentuloedellytyksiä sekä turvapaikanhakijoiden osalta että sitten samassa yhteydessä myös työperäisen maahanmuuton osalta

yhden

olemme tehneet todellakin tuon selvityksen johon edustaja viittasi ja tältä pohjalta sitten myöhemmin tällä vaalikaudella teemme vielä hallituksen sisällä poliittisia ratkaisuja onko enää tarpeen täsmentää näitä perheenyhdistämiseen liittyviä säädöksiä

mutta on aivan totta niin kuin totesitte että niin kansainväliset ihmisoikeussopimukset kuin suomen lainsäädäntö kieltävät palauttamasta henkilöä maahan jossa häntä uhkaa vaino myös seksuaalivähemmistöön kuulumisen vuoksi ja kyllä maahanmuuttovirasto myöntää jatkuvasti turvapaikkoja myös tähän seksuaalivähemmistöön kuulumisen

kun täällä nimeni mainittiin niin totean että tietysti ministeri tuomioja vastaa ulkopolitiikasta ja hän toi jo esiin sen että tästä unesco päätöksestä ei varsinaisesti hallituksen sisällä ole keskusteltu

on aivan totta että niissä tilanteissa joissa on kyseessä lapsiperhe esimerkiksi kaksi lasta nuo toimeentulorajat jotka eivät ole sinänsä lakisääteisiä vaan suuntaa antavia ovat kyllä melkoisen korkeita

di jukka kie iti joopa selvityksen jonka johdosta on sitten tehty ohjelma perhe ja lastensurmien ennaltaehkäisyksi

nyt täytyy huomata että suurin osa perheenyhdistämisistä liittyy kansainväliseen suojeluun jossa meitä sitovat ihan kansainväliset sopimukset ja niissä ei ole sellaisia seikkoja joissa esimerkiksi olisi eroavuuksia muiden pohjoismaiden suuntaan

sen sijaan ulko ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa kylläkin olen tuonut esiin sen näkemykseni että mielestäni suomen ja eun tulisi pyrkiä ensisijaisesti nimenomaan tähän rauhanprosessiin saamaan osapuolet neuvottelupöydän ääreen ja vasta sen jälkeen sitten tehdä näitä päätöksiä palestiinan asemasta

eivät robotit korvaa ihmisarvoista hoivaa ja inhimillistä kontaktia

itse asiassa myös muissa ministeriössä on tehty näihin liittyen selvityksiä

sinänsä lähtökohtana on ollut ulkomaalaislaissa se että oleskeluluvan myöntäminen edellyttää turvattua toimeentuloa ja sitä että ei jouduttaisi turvautumaan toimeentulotukeen mutta kyllä mielestäni on syytä näitä rajoja tarkastella

nimittäin erityisenä ongelmana nousi esiin näiden perhe ja lastensurmien ennaltaehkäisyssä viranomaisten keskinäinen tiedonvaihto ja tiedonkulku

keskustelua asiasta on toki käyty mutta tiedossani ei ole että mitään linjauksia olisi tehty

äitienpäivän aikaan hallituksen piiristä heräteltiin keskustelua perhevapaiden tasaisesta jakaumasta ja on sinänsä hyvä että isiä kannustetaan käyttämään perhevapaita

tämä edustajan mainitsema humanitaarinen suojelu joka on vain osa näistä suojeluperusteista on ainoa sellainen jossa on tiettyä eroavuutta muihin

toki myös suomi omalta osaltaan on valmiudessa tarvittaessa varautumaan siihen että turvapaikanhakijoita eri syistä myös tämän konfliktin vuoksi voi tulla

ei se näin ei ykn sisäministeriön johdolla on tehty virkamiesselvitys joka valmistui tammikuussa ja jonka johtopäätöksiä parhaillaan sisäisen turvallisuuden ministeriryhmässä pohditaan

mutta on huomattava että pakkokiintiöt esimerkiksi kotihoidon tuen osalta merkitsisivät sitä että perheiden valinnanvapautta kavennettaisiin ja niin äitien kuin isienkin itsensä toivomaa oikeutta ja mahdollisuutta pitkään perhevapaaseen kavennettaisiin ja heikennettäisiin

meillä esimerkiksi vastaanottojärjestelmä on joustava eli me pystymme lisäämään tarvittaessa vastaanottokapasiteettia

siellä on seitsemän eri ehdotusta jotka ulottuvat eri ministeriöihin joiden tavoitteena on se että nykyistä paremmin tieto voisi kulkea viranomaiselta toiselle niistä tilanteista joissa pystyttäisiin ennakoimaan ja myös ennalta ehkäisemään tätä voi sanoa jäävuoren huippua tässä perheväkivallassa

olen kyllä jo ottanut tämän asian puheeksi maahanmuuttoviraston kanssa ja tämä sama ongelmahan on koskenut myös esimerkiksi uskonnollista vainoa

viime vaalikaudella kristillisdemokraattien yhden ministerin ryhmä pystyi torjumaan kotihoidon tukeen aiotut heikennykset

eli on tilanteita joissa on ikään kuin oletettu että henkilö salaa siellä lähtömaassa joko seksuaalisen suuntautumisensa tai sitten johonkin uskonnolliseen vähemmistöön kuulumisensa ja sillä perusteella on näitä palautuksia saatettu tehdä

nyt sitten varmistaisin hallitukselta lupaatteko säilyttää tämän nykyisen hyvän perheiden valinnanvapautta tukevan kotihoidon tukijärjestelmän joka mahdollistaa lapselle oikeuden hoitoon omassa kodissa kolmen vuoden ikään saakka

arvoisa puhemies

mutta maahanmuuttovirasto on esimerkiksi tämän korkeimman hallinto oikeuden päätöksen jälkeen jo tarkistanut linjaansa niin että henkilö on oikeutettu turvapaikkaan siinäkin tapauksessa että hän esimerkiksi salaamalla tuon vainon perusteen seksuaaliseen vähemmistöön kuulumisen voisi ehkä välttää vainon

sosiaali ja terveysuudistuksen yksi ihan keskeinen tavoite on perus ja erikoispalveluiden integroiminen jotta saadaan sujuvat hoitoketjut ja painopistettä siirrettyä peruspalveluihin että ihmiset saavat sairauksiinsa ja ongelmiinsa varhaisemmassa vaiheessa apua

suomalaisten turvallisuus on totta kai tärkeä asia ja siihen tähtää myös se että hallitus on tehnyt terrorismin torjunnan strategian jota ollaan parhaillaan toteuttamassa muun muassa eduskunnan käsittelyssä olevan lakiesityksen kautta

suomen terveydenhuollon tulokset ovat oecd maiden huippuluokkaa ja olemme perinteisesti kuuluneet hyvinvointivertailujen kärkimaihin

vankilathan ovat tähän asti kärsineet tilan ahtaudesta ja alhaisesta henkilöstömiehityksestä millä on kielteisiä turvallisuusvaikutuksia ja lisäksi heikot henkilöstöresurssit vankeinhoidossa altistavat myös uusintarikollisuudelle jos vankien päihde tai mielenterveysongelmiin ei pystytä vankila aikana tarttumaan

herra puhemies

todellakin tämä liittyy tällä hetkellä voimassa olevaan ulkomaalaislakiin että siinä on asetettu nämä tietyt toimeentuloedellytykset

valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan puheenvuoroista kävi selvästi ilmi että tätä väliaikaiseksi säädettyä erillislakia eivät hallitusryhmätkään innolla ole kannattamassa

samoin olemme tuomassa vielä tämän kuun aikana sisäministeriöstä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa eduskunnalle esityksen jonka tarkoituksena on se että poliisi voisi saada matkustajatiedoista samalla tavalla näitä rekisteritietoja kuin tällä hetkellä tulli ja rajavartiolaitos voivat saada

kun resurssit ovat niukat on myös mielestäni oppositiossa ymmärrettävä että panokset on kohdistettava niille lapsille ja niihin perheisiin jotka ovat heikoimmassa asemassa ja lastensuojelussahan meillä on tällä hetkellä suuria puutteita

sinänsä nämä euromääräiset rajat ovat suuntaa antavia ja niistä voidaan myös tietyn harkinnan puitteissa poiketa

erikoissairaanhoidon ja korjaavien sosiaalipalveluiden esimerkiksi lastensuojelun kustannukset ovat kasvaneet kovaa vauhtia samalla kun peruspalveluiden voimavarat ovat polkeneet paikallaan

korostan vielä että tämä ei koske pelkästään tätä seksuaaliseen vähemmistöön kuulumista vaan toinen vielä merkittävämpi syy on ollut käytännössä uskonnollinen vaino

etuuksista tehtävä vähennys leikkaa päivärahojen tasoa mutta ongelmana on myös se että se tekee koko etuusjärjestelmästä tältä osin epäselvän ja hämärän

mutta nyt kuitenkin tässä työryhmän esityksessä tuo tavoiteltu vertikaalinen integraatio eli tuo perus ja erikoispalveluiden yhdentäminen jää heikoksi

esimerkiksi voidaan ottaa huomioon myös puolison mahdollisuudet työllistyä jos asia tuodaan esille oleskelulupahakemusta tehtäessä

ja lisäksi kun tiedämme että nämä lakkautusuhan alla olevat esimerkiksi konnunsuon keskusvankila ovat erittäin huonossa kunnossa ja vaatisivat pikaisen korjauksen niin eikö nyt rakennusalan hiipuessa olisi erinomainen aika myös talouspoliittisesti aloittaa vankiloiden peruskorjaus mikä on sitä paitsi jo aikoja sitten luvattu muun muassa tuolle vankilalle

jos vanhemmat ovat kotona eivät työskentele eivätkä opiskele eikä kodissa ole erityistä sosiaalista tai terveydellistä rajoitetta lapsen hoitamiseen niin miksi yhteiskunnan tulisi taata jokaiselle lapselle kokopäiväinen päivähoito

sirpaleinen hallintorakenne on johtanut siihen että palvelujen järjestämisestä vastuussa olevat kunnat ja sairaanhoitopiirit vahtivat kukin omaa kukkaroaan eikä valtiovallalla ole riittäviä keinoja ohjata voimavaroja niin että ihmiset saisivat ajoissa ja nopeasti apua ja samalla yhteiskunta säästäisi menoissa

tällä lailla pystytään myös osaltaan helpottamaan sen tutkintaa että henkilöitä matkustaa näille kriisialueille mahdollisesti taistelemaan ja sitten palaa tänne suomeen lukuisia muita hankkeita on myös

kysynkin teiltä ministeri rehula

millä tavalla tätä arvioitte

erillislaista luopuminen parantaisi päivärahajärjestelmän läpinäkyvyyttä

arvoisa rouva puhemies

mutta kuten totesin itsekin ajattelen että tätä on kyllä syytä selvittää varsinkin samassa yhteydessä kun näitä perheenyhdistämiskäytäntöjä nimenomaan turvapaikanhakijoiden kohdalla selvitetään ja katsotaan olisiko mahdollista saada jonkinlaiset toimeentuloedellytykset myös humanitäärisen maahanmuuton kohdalla

tässä herää kysymys kenellä pienistä lapsista on ensisijainen vastuu kodeilla ja vanhemmilla vai päiväkodeilla

nyt onkin erittäin tärkeää että saamme palautettua kotimaihinsa kaikki kielteisen päätöksen saavat turvapaikkaa hakevat

sen vuoksi varmasti todellakin tällä valiokunnan mietinnöllä on merkitystä sille millä tavalla tätä pykälää aiotaan tulkita käytännössä missä tapauksessa esimerkiksi tämä lausunnon pyytäminen on ilmeisen tarpeetonta milloin se taas sitä ei ole keskustelu on päättynyt ja voimisteluston ehdotus hyväksytä asia näyte olikin

lupaatteko että muun muassa konnunsuon keskusvankilan peruskorjaus aloitetaan pikaisesti

arvoisa puhemies

viime vaalikaudella saimme vietyä läpi lain jolla korjattiin se aiempi porsaanreikä jonka pohjalta jouduttiin antamaan kielteisen päätöksen saaneelle henkilölle oleskelulupa jos hän ei suostunut vapaaehtoisesti lähtemään sellaisiin maihin jotka eivät ota vastaan pakkopalautuksia

valtiopäivien avajaisistunnossa tasavallan presidentti ja eduskunnan puhemies peräänkuuluttivat kansallista yksimielisyyttä sopimisen kulttuuria ja yhteisvastuun henkeä johon tekin herra pääministeri puheessanne viittasitte

en osaa tuohon suoraan vastata mutta tiedän että on sellaisia tilanteita joissa tuo kielteinen päätös on perustunut todellakin siihen että hakijan kertomusta ei ole pidetty uskottavana

valittu hallintomalli ei ole ideaalinen eikä siinä noudatettu sosiaali ja terveyspalveluiden asiantuntijoiden ensisijaisia neuvoja

tampereella epäillään että on tahallaan poltettu vastaanottokeskus ja forssan seudulla on pidätetty kaksi irakilaista mahdollista turvapaikanhakijaa epäiltyinä terroristisista murhista

nyt on erittäin tärkeää saada aikaan myös palautussopimukset irakin afganistanin ja somalian kanssa ja tiedän että te ulkoministeri soini olette ryhtynyt näihin neuvotteluihin

ne tehdään virkamiespäätöksinä eivätkä ne ole perusteiltaan julkisia joten niitä ei pystytä myöskään julkisesti arvioimaan mutta kyllä tässä mahdollisimman hyvään työhön pyritään

kielikysymyksestä jäi vastaamatta että siis kaikille poliisimiehille joita tämä muutos koskee esimerkiksi siellä pohjanmaan poliisilaitoksella tullaan antamaan tarvittavaa kielikoulutusta ja myös näissä kielilain sallimissa rajoissa voidaan näistä vaatimuksista poiketa aivan niin kuin valiokuntakin on asiaan ottanut kantaa

tällaisessa tilanteessa kaikkien osapuolten tulee pyrkiä lieventämään tarpeettomia jännitteitä rakentamaan sopua ja yhteishenkeä ja kyllä tätä asennetta tarvitaan myös eduskunnassa

viime hallituskaudella tämän vuoden maaliskuussa valmistui perusteellinen selvitys niin sanotusta jälkikäteen ilmoitettavasta kotietsinnästä jota tarvittaisiin esimerkiksi näissä vakavissa terroristirikoksissa suunnitelmien havaitsemiseksi ja tällainen lainsäädäntö on jo muissa pohjoismaissa ja suuressa osassa muita eu maita

sen sijaan merkittävin tehostamismahdollisuus on siinä kun palvelut saadaan saman hallinnon alaisuuteen jolloin hoitoketjut saadaan sujuviksi ja palvelujen painopistettä voidaan siirtää peruspalveluihin ja varhaiseen puuttumiseen

siksi vetoan teihin herra pääministeri että kokoaisitte eduskuntapuolueiden johtajat neuvotteluun jossa voitaisiin sopia suurista yhteisistä linjauksista joiden avulla voidaan talous tasapainottaa ja turvata hyvinvointi myös tuleville sukupolville

kysyn ministeri orvolta oletteko nyt tämän selvityksen pohjalta käynnistänyt lakihankkeen

onko se jo vireillä

yhteen toimivat tietojärjestelmät niiden innovatiivinen hyödyntäminen sekä valtakunnallinen yhteishankintayksikkö ja yhteiset valtakunnalliset tukipalvelut tuovat suuria mahdollisuuksia palvelujen tehostamiseen ja parantamiseen

ylimääräistä hallintoa ei tehdä vaan me pystymme hoitamaan saman hallinnon puitteissa myös tuon liikennevalvonnan ohjaustoiminnan siellä paikallispoliisissa samoin kuin liikennevalvonnan ohjaus ja johtotoiminnan poliisihallituksessa eli kevyellä hallinnolla

asiakkaan valinnanvapaus voi auttaa pieniä paikallisia palveluntarjoajia siltä osin kuin julkisia hankintoja ei enää tarvitse tehdä asiakkaan puolesta

tähän viittasi myös eduskunnan puhemies niinistö lauantaina ylen ykkösaamun haastattelussa

on kuitenkin syytä huolehtia siitä että hankintoja kilpailutettaessa näillä kasvavilla hallintoalueilla ja valtakunnallisessa hallintoyksikössä turvataan kotimaisten pienten yritysten mahdollisuudet pärjätä monikansallisille yhtiöille jotka ovat nykyjärjestelmässä vallanneet markkinoita

korostan että liikkuva poliisi toteuttaa jo nyt tätä reservitoimintaa siis esimerkiksi poliisin hälytystehtävissä apuna tarvittaessa ja tässä suhteessa tilanne ei muutu

pidättekö te herra pääministeri mahdollisena ja tarpeellisena hallitusohjelman päivittämistä kesällä vastaamaan paremmin tämän hetken talousnäkymiä

suomi on edelleen turvallinen maa

nuorisotyöttömyyttä tulee ryhtyä torjumaan nopeasti ja tehokkaasti sillä pitkittyvä työttömyys helposti syrjäyttää nuoren jopa pysyvästi työelämästä

suurin ongelma ei kuitenkaan tällä hetkellä ole nuorten työhaluttomuus vaan se että työpaikkoja ei yksinkertaisesti löydy sellaisillekaan nuorille jotka ovat valmistuneet ammattiin ja hakevat aktiivisesti työtä

jonot eivät tuo kenellekään säästöä vaan ne lisäävät menoja kun tutkimuksiin tai leikkaukseen pääsyä odotellessa kertyy kustannuksia sairauspäivärahoista ja lääkehoidoista

nyt on muutos näköpiirissä

arvoisa puhemies

velanotto verotus ja menot muodostavat budjetissa kokonaisuuden joten on turha saivarrella meneekö lisävelka veronkevennyksiin tai menoihin

sisäisen turvallisuuden selonteko on karua luettavaa rehellisestä kuvauksesta on annettava sisäministeriölle tunnustus

jonot eivät kuitenkaan ole mikään luonnonlaki silloin jos tuotantoa ohjaa asiakkaan tarve

hallituksen tuleekin kannustaa työantajia palkkaamaan nuoria työnhakijoita

eli se olisi varmin tapa romahduttaa liikennevalvonta jos me tämän uudistuksen jätämme tekemättä

poliisin rajavartiolaitoksen pelastustoimen ja hätäkeskusten toimintakyvyn rapautumista luetellaan sivutolkulla resurssien vähenemisen seurauksena

joka tapauksessa on selvää että osa veronkevennyksestä olisi voitu kohdentaa lapsiperheille ja pienituloisille kuten kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa tehdään jolloin myös dynaaminen vaikutus olisi vahvempi

siksi on myönteistä että uudistuksessa lisätään potilaan valinnanvapautta mikä ohjaa tuottamaan lääkäriaikoja potilaiden tarpeen mukaan

ja minkä takia tällä on kiire

hallitus kertoo että häiriöiden ja rikosten määrä lisääntyy poliisin ja hätäkeskusten toimintavalmiusajat pidentyvät osa tehtävistä jää kokonaan hoitamatta yhä useammat rikokset jäävät selvittämättä harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden ylläpito vaikeutuu riski oman käden oikeuden käyttöön kasvaa ja väestön turvallisuudentunne ja jopa yhteiskuntarauha heikkenevät merkittävästi kaikki tämä tuolta selonteosta

tämä hallituksen täydennysesitys on kyllä sinänsä myönteinen ja sille haluan antaa kiitoksen mutta odotin kyllä merkittävämpää panostusta kauan odotettujen väylähankkeiden aikaistamiseen esimerkiksi näiden ratahankkeiden vaikkapa tuon pääradan lisäraiteiden aikaistamiseen

raja alueella asuvien tai toisella alueella työskentelevien tulee voida joustavasti valita asiointi tai työssäkäyntialueensa hoitoyksikkö

isänpäivän jälkeen on julkisuuteen tuotu vanhustenhoidossa esiintyneitä vakavia epäkohtia

arvoisa puhemies

useissa ympärivuorokautisissa yksiköissä henkilöstön määrä suhteessa hoidettavien määrään on jo tällä hetkellä puutteellinen eli hoitavia käsiä tarvittaisiin lisää

niin sanottu työnantajasanktiodirektiivi kytkeytyy euroopan unionin kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan laittoman maahanmuuton vähentämiseksi

ministeri katainen viittasi tuleviin vuosiin jolloin huoltosuhde heikkenee ja talouskasvu pysyvästi hiipuu ja silloin olisi erittäin tärkeää että työikäinen väestö olisi entistä työ ja toimintakykyisempää